ammattijärjestöt eivät luo yhtään työpaikkaa

meidän tulisi ymmärtää että varastelun ja näpistelyn motiivina on harvoin köyhyys vaan siinä ovat yleensä syvemmät syyt

yritykset luovat työpaikkoja hyvinvointia ja perusturvaa kaikille perheille

tämä ei mielestäni millään tavalla ole oikea suuntaus euroopan unionissa saati suomessa jossa on totuttu siihen että kansalaiset saavat olla asioimatta viranomaisen luona jos he eivät sitä itse tahdo

eikö nuorisotyön asiantuntijuus ole opetus ja kulttuuriministeriön nuorisotyön toimialan tai työ ja elinkeinoministeriön nuorisotyön toimialan alla

arvoisa puhemies

belgiassa ei ainoastaan huomioida lapsen hyväksikäytöstä saatua tuomiota vaan myös esimerkiksi raiskaukseen väkivaltarikokseen prostituutioon ja muihin niin sanottuihin siveellisyysrikoksiin syyllistyneille voidaan asettaa kielto toimia vapaaehtoisesti missään yhteisössä jonka toimintaan pääasiallisesti liittyy lasten kanssa toimimista

yleensä se syy on hankkia rahaa johonkin addiktioon tai johonkin sellaiseen tilanteeseen jossa omat rahat eivät riitä ja päihdeongelma on yksi sellaisista vakavista ongelmista

valtion aluehallinnon uudistus on aina tervetullutta ja siinä mielessä odotankin aika paljon aina tämmöisiltä uusilta esityksiltä joissa pyritään jollakin tavalla muuttamaan hallintoa ettei se olisi haitaksi esimerkiksi kunnille

henkilötodistus on kumminkin semmoinen perusasiakirja jota jokainen ihminen tarvitsee elämässään jatkuvasti ja siinä mielessä sen saantia tulee nykyisestään helpottaa sekä sen voimassaolon kestoa pidentää

edustaja nylund ei kai ulkomaankauppa loppuisi ruotsin kanssa sen johdosta jos epätasa arvoisesta pakkoruotsista luovuttaisiin

lisäksi on muuten hyvin johdonmukaista tehdä sellainen johtopäätös että seuraava eduskunta palaa avioliittolain määrittelyyn ei pelkästään hallitusneuvotteluissa ehkä se tulee siellä joltain esille vaan ennen kaikkea kansalaisaloitteen muodossa

toivoisin että nykyinen oikeusministeri henriksson ottaisi huomioon myös tämän näkökulman että sakoista tehtävä muuntorangaistus on joillekin henkilöille välttämätön ja tarpeellinen toimenpide

edustajat östman ja jääskeläinen ei ole kovin vakuuttavaa alkaa neuvoa perussuomalaisia vaihtoehtojen suhteen jos puolueenne leikkaa lapsilisistä ja pakottaa isät töistä kotiin lapsia hoitamaan kotihoidon pakkojaon suhteen

erityisesti olen huolissani siitä että esimerkiksi rayn tukien avulla toimivien sosiaali ja terveysalan kansalaisjärjestöjen työtä ei osata arvostaa nähtävästi muuta kuin juhlapuheissa

mutta ydinajatushan nyt on siinä tuleeko tästä poikkihallinnollisesta ohjauksesta jollakin tavalla kevyempää ja helpompaa mikä aidosti hyödyttää esimerkiksi kuntia

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely

siellä on tämmöinen luotettavuustodistuksen pyytäminen ja sen lisäksi vielä voidaan tarkistaa tiedot esimerkiksi vireillä olevista oikeudenkäynneistä ja syyteharkinnasta

eduskunnan sara täysistuntoon keskiviikkona yhdestoista kolmannetta kello kuusitoista kolme preston kuusitoista kello neljätoista

järjestön tekemä työ on ensiarvoisen tärkeää ja välttämätöntä varsinkin yhteiskunnallisesti vaikeina taloudellisina aikoina jollainen taitaa jälleen olla tulossa

arvoisa puhemies

saavatko kunnat nyt lisää päätösvaltaa esimerkiksi kaavoituksen suhteen siinä mielessä että nyt kun vaikkapa espoon tapauksessa

tämä

jaa päättyi

miehen ja naisen välinen avioliitto ja lapsen adoption kieltäminen homo ja transpareilta on niin merkittävä arvo ja lasten oikeuksien kysymys ettei avioliittolain muutosta suomessa hyväksytä vielä pitkään aikaan

täytyy myös muistaa se että arpajaislain henki sekä eyn tuomioistuimen rahapelitoiminnan yksinoikeuden mahdollistava päätös edellytti että rahapelitoimintojen tulot suomessa käytetään yksinomaan yleishyödylliseen toimintaan

haluaisin edelleen viimeisen pallon heittää hallituksen jäsenille jotka lakivaliokunnassa istuvat ja istuivat tätä asiaa käsiteltäessä

he ovat kuitenkin joutuneet ely keskuksen kanssa jokaisesta kaavoitusprosessista taistelemaan hallinto oikeudessa ja yleensä ely keskus on pyrkinyt kaatamaan espoon hankkeita jos ne eivät heidän mielestään ole kaikilta osin hyvän näköisiä tai soveltuvia

miksi te ette voineet yhtyä perussuomalaisten näkemykseen siitä että tehdään kerrallakin kunnolla laki eikä vesitettyä lakia jota kymmenen vuoden päästä mahdollisesti ruvetaan taas uudistamaan

toistuva veronkannon nostaminen heikentää erityisesti rayn kanavoimaa tukea kansalaisjärjestöille sekä veikkauksen tukea taiteelle ja kulttuurille

kolmanneksi haluan sanoa kuten jeesus kristus sanassaan sanoi

kiitos

toisena esimerkkinä nostaisin nämä haja asutusalueiden kunnat joilla on esimerkiksi arvokasta ranta aluetta ja jotka haluaisivat saada kunnan muuttovoittoiseksi kaavoittamalla vaikka ranta alueita

tämän vuoksi veronkorotuksesta tulisi luopua kokonaan kuten taitaa olla naapurimaassamme ruotsissa jossa käsittääkseni raha automaattitoimintaan ei kohdistu erityistä arpajaisveroa

tällainen toimenpide on ihan tervehdyttävä tässä tilanteessa mikä euroopassa vallitsee

tämähän ei millään tavalla ole poikkeava koska humanitaarista suojelua koskevan oleskeluluvan edellytyksistä ei säädetä euroopan unionin lainsäädännössä eikä myöskään pakolaissopimuksissa

arvoisa puhemies

tähän meidänkin tulisi suomessa pyrkiä

tällaisissa tapauksissa olisi hyvä antaa enemmän päätösvaltaa kunnille sillä he tietävät itse mikä heidän kuntansa kannalta on parasta jotta heidän elinvoimansa säilyy

eilisessä oppositiopuolueitten talousarvioesityskeskustelussa käytiin monia hyviä debatteja ja kun puhujia oli paljon oli puheaikaa vähän kaikilla

haluaisin nytten tässä näistä perussuomalaisten esityksistä nostaa niitä samoja asioita mitä olen itse talousarvioesityksessä tuonut esille

tämä on aivan totta mitä edustaja mäkelä mainitsitte siitä että meillä on ikävä kyllä sellainen mielikuva että tuomion alennusmyynti alkaa silloin kun tuomiota julistetaan

ei ole ihme jos edustaja huhtasaaren mukaisesti aletaan kutsua tätä suomen lainsäädäntöä rikollisten hyysäyskulttuuriksi

arvoisa puhemies

olen hiukan huolissani siitä että me kansanedustajat kyllä hyvin usein juhlapuheissamme ja vaalikoneissa vastaamme että me haluamme tiukentaa rikoslakia varsinkin kun rikokset kohdistuvat lapsiin

kyse on ykn puitteissa asetetusta poliittisesta tavoitteesta joka on aivan eri asia kuin sopimuspohjainen asia

nyt kun perussuomalaiset kokoomus ja keskusta ovat hallituksessa niin toivon ja haluan uskoa siihen että nyt niistä puheista ryhdytään tekoihin

siinä mielessä on tärkeää pitää tätä asiaa nyt esillä ja saada tämä ministerin kautta vietyä mietittäväksi jonkunnäköiseen työryhmään jossa tämän lain korjaaminen tähän suuntaan tulisi toteutumaan

nykyistä tahtia teolliset työpaikat ja teknologinen osaaminen karkaavat kiinaan koko euroopasta

nyt sitten mitä tulee näihin tuleviin takauksiin joita tulee varmasti montakin vielä kysyisin ministeriltä että kun puhutaan tästä täydestä vakuudesta sdp ja vasemmisto ovat luvanneet täällä että tulee täydet vakuudet seuraaviin rahoihin kun ne annetaan niin onko ministeri katainen niin että me voimme vaatia täydet vakuudet

meidän perussuomalaisten omassa talousarvioaloitteessa on mainittu myös se että me emme ole heikentämässä suomalaista kehitysaputyötä

uskon että suomessa me voimme parantaa ihmisten oikeusturvaa ja antaa oikean signaalin sillä että me otamme vakavasti nämä törkeät rikokset ja lähdemme niiden rangaistuksia tiukentamaan tosissamme

tällöin pääministeri ollessanne eurooppa ja ulkomaankauppaministerinä kerroitte että seuraava pitkän aikavälin tavoite on rakentaa vapaakauppa alue eun ja venäjän välille

järjestötoiminnan vahvuuksia ovat kansalaisyhteiskuntien väliset suorat kontaktit ja oma aloitteinen kehitysmaiden köyhimpien toimeentulon edistäminen

eiköhän meidän kaikkien mielestä yhteiselle pitkälle raja alueelle sopisi paremmin yhtenäinen kauppa alue kuin varuskuntien kilparakentaminen

onko meillä oikeus ja keinot saada täydet vakuudet niihin tuleviin lainoihin

joten jos kerran rikoksia tekevät henkilöt sekä lainsäätäjät ja julkinen mielipide koko kansa haluaa tiukennuksia niin olisi häpeällistä jos tämä eduskunta ei tämän hyväksi mitään kykene tekemään

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

tällaisissa kansalaisaloitteissa keskustelu äkkiä siirtyy sellaisiin niin sanottuihin lillukanvarsiin joita itse pidän lillukanvarsina kun kokonaisuus on kuitenkin se että kansalaiset tuovat jonkun tärkeäksi havaitsemansa asian ja haluavat siihen isoon kuvaan muutosta

tämä autossa tupakointi kuitenkin kun sitä halutaan nyt kieltää olisi voitu tehdä myös silleen että siinä olisi ollut se sanktion mahdollisuus kuten parveketupakoinnissakin annetaan se mahdollisuus uhkasakonomaisesti tehostaa sitä toimenpidettä

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

haluan toisena esimerkkinä talousarvioaloitteestani nostaa esille tämän määrärahan osoittamisen talous ja velkaneuvonnan järjestämiseen

mutta seuraava askel varmaan missä meidän pitäisi mennä eteenpäinkin minkä olisin toivonut tässä jo toteutuneen on että myös asunnoissa tupakointi olisi kielletty jos siellä on alaikäisiä lapsia läsnä

se asia mistä halusin kantaa vähän huolta on kunniakansalaiset sotaveteraanit erityisesti joita meillä on enää niin vähän että juhlapuheiden aika heidän kohdallaan on kyllä jo ohi

hyvää tässä hallituksen esityksessä on myös se että tupakointikielto saadaan määrätä myös asuinhuoneiston asuintilaan jos se savu kulkeutuu tai sitä ei pystytä saamaan estettyä

se mielestäni voi johtaa nimenomaan semmoiseen tulkinnalliseen ongelmaan että poliisi ei enää itse asiassa ole varma mitä hänen pitäisi tehdä ja varmuuden vuoksi ei anna kenenkään ajaa jos vähänkin mittari tärähtää

kolmantena esimerkkinä tämä promillerajan laskeminen sen vaatimus

kauan kaivattu ja odotettu sosiaali ja terveydenhuoltolain uudistus on nytten meillä käsittelyssä ja toki me kaikki positiivisesti haluamme suhtautua tähän sillä sen tarve on ilmeinen

toisaalta kun katson tätä sosiaali ja terveydenhuoltolain uudistusta pääkaupunkiseudun näkökulmasta niin täytyy tehdä selkeä ero sen tarpeesta suhteessa muuhun suomeen

haluaisin nostaa vielä semmoisen asian esille kun meillä on useita talousarvioaloitteita siten että me haluaisimme myös suomalaista työllisyyttä parantaa

tällä vastaavasti sitten puututtaisiin niiden rankaisemiseen jotka epähuomiossa esimerkiksi vaikka nytten jalosen mainitseman ehtoollisviinilasillisen jälkeen joutuisivat rangaistavaksi

hallituksen vero kunta tai sote uudistus ei taida olla kovinkaan hyvä menestystarina mutta eivät ole myöskään suomalaisten työpaikkojen säilyttämisen toimenpiteet

meillä pääkaupunkiseudulla on tietenkin huomattavasti tiheämpi tämä sosiaali ja terveyspalvelujen verkosto ja saatavuus on monelta osin ihan hyvä mutta maakunnissa etäisyydet ennen kaikkea ja terveyspalvelujen laajuus laadun suhteen on sitten asuinpaikasta riippuen erilainen

edelleen haluan puuttua siihen kun tämän takia ei haluta välttämättä jotkut liberaalit kansanedustajat meillä eivät halua lakia kiristää että eiväthän ne rikokset vähene esimerkiksi vaikka törkeissä rikoksissakaan sen johdosta että tuomioita annetaan ja siitä huolimatta tuomioita annetaan vaikkapa seksuaalirikoksien osalta

viennin tämänhetkinen kilpailukyky ei ole kiinni työntekijöiden palkasta ja silti hallitus puhuu täällä kuten tänäänkin vain tuposta

arvoisa puhemies

minua tässä huolestuttaa ehkä enemmän se että ne kunnat jotka ovat asiansa hoitaneet jo erittäin hyvin joutuvat maksajan rooliin ja niitä kuntia on paljon

samalla logiikalla meidän tulisi lieventää rikoksen asteikkoa jokaisella muullakin alueella koska eiväthän ne rikokset siitä määrällisesti välttämättä mihinkään vähene

tätä maksuosuuttahan arvioitiin ikärakenteen ja maahanmuuttorakenteen ja sairastavuuden näkökulmista ja siinä mielessä toki ymmärrän lähtökohdan että tämä on varmasti yksi hyvä arviointiperuste

arvoisa herra puhemies

tosin jos verrataan esimerkiksi helsinkiä ja vantaata keskenään niin ei hirveästi eroja ole näissä mittareissa mutta siitä huolimatta helsinki on huomattava voittaja rakenneuudistuksen kustannusten tasauksessa kun taas esimerkiksi vantaa on häviäjä

arvoisa puhemies

paljon olisi oikaistavaa hallituksen jäsenten tulkintaan siitä mitä perussuomalaiset ovat sanoneet tai eivät ole sanoneet ja heinonen varmasti olisi se ensimmäinen joka ansaitsee kunnon perustelut mutta jätän sen jollekin toiselle perussuomalaiselle

kysyisin arvoisalta ministeriltä

yliopistolaki joudutaan repimään auki vain vajaan kahden vuoden jälkeen kuten tieteentekijöiden liiton julkaisu asian ilmaisi vain viikko sitten